tässä on käyty todella hyvää keskustelua ja edustaja heinonen ja edustaja kärnä äärimmäisen hyvän esityksen toivat myöskin esille tästä korttimallista

ja kun miettii sitä minkä edustaja leppä otti esille myöskin mitä on metsästäjä yhteiskunnallisesti niin minä haluan korostaa myös sitä että olemme me metsästäjiä tai emme itse niin aika paljon meidän arkielämäämme edesauttaa se että meillä on aktiiviset metsästäjät jotka tekevät tätä työtä pyyteetöntä työtä vuodesta toiseen ja sillä tavalla myöskin kouluttavat nuoria siihen mukaan

ja sitten aika paljon myöskin ammunnan harrastajista jotka harrastavat sitä muista syistä ja harrastusmielessä kuin myöskin metsästäjistä on reserviläistoiminnassa mukana

arvoisa herra puhemies

täytyy muistaa se että väistämättä tällaiset kaikki lainsäädännön kiristämiset vaikuttavat siihen meidän katumaanpuolustushenkisyyteen sillä tavalla että jos ollaan koko ajan kiristämässä mahdollisuutta harrastaa sitä aseharrastusta niin kyllä se maanpuolustustahtokin sitten on ehkä koetuksella

edustaja kiurun tekemä lakialoite on myöskin minun allekirjoittama ja kiitän kiurua siitä että hän tämän asian otti näin ripeällä aikataululla esille ja kiitän myös kaikkia edustajia jotka ovat tähän mukaan lähteneet

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

nyt toivonkin että lakivaliokunta tähän keskittyy riittävällä hartaudella vakavuudella ja tämä viedään oikeasti nyt korjattavaksi niin että me saamme myöskin tapon niin kuten kiuru hyvin esittelypuheenvuorossa esitteli että se ei vanhene

tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja vaikka näitä tapauksia ei ole montaa niin kun mietitään niitä ihmisiä joita tämä koskettaa läheisiä ystäviä tuttavia sukulaisia niin tämä koskettaa hyvin isoa kansakunnan osaa

arvoisa rouva puhemies

kun itse tässä nyt viime kesästä asti olen ollut matkassa mukana niin totean vain sen että tämä faktan tunnistaminen on käsittämätöntä

kun täällä tehdään teräviä kysymyksiä ja ollaan tiedonhaluisia ja ministeri vastaa niin edelleen ollaan sitä mieltä että ei se varmaankaan olekaan kuitenkaan niin

elikkä kyllä tässä valmistelussa on koko ajan ollut semmoinen henki että ollaan haluttu luoda epävarmuutta kansan kautta tähän lain valmisteluun ja myöskin on ollut sillä tavalla ihan tarkoitushakuisuutta että me valiokunnan jäsenetkin olemme saaneet satoja sähköposteja

se kertoo vain siitä että tulee ristiin rastiin edustajille sähköpostia ja vaikka sähköpostin osoite on vaihdettu niin otsikossa on sen edellisen edustajan nimi

tietysti itsekin tulen pirkanmaalta ja vammalan aluesairaalasta jo vähän ennen kuin asetus tuli voimaan oli synnytykset siirretty pikkuhiljaa hivuttamalla tampereelle

ei se nyt ihan niinkään ole kun ajatellaan sitä minkä on ottanut moni edustaja esille millä tavalla tämän asetuksen myötä näitten sairaaloitten palvelutarjonta on heikentynyt

totta kai silloin jokaisen potilasturvallisuus muuallakin kuin synnytysten yhteydessä on heikentynyt koska etäisyydet ovat kasvaneet ja on jouduttu lähtemään sinne huomattavasti pidemmälle

että kyllä tässä myöskin hyvin tarkkaan harkitsisin sitä että kun tulee tämä itsehallintouudistus sote uudistus siinä yhteydessä voitaisiin sitten arvioida tätä tilannetta uudelleen

toivoisinkin jatkossa myös muutosehdotuksia ja sellaista kokonaiskuvaa mitä pitäisi tehdä toisin jotta tämä keskustelu olisi rakentavaa

mitä tulee sipilän hallituksen ohjelmaan niin ainakin itse uskon ja olen täysin vakuuttunut siitä että olemme oikeasti rakentamassa tulevaisuutta joka ei jää lastemme ja lastenlastemme taakaksi

on selvää että yksityisen sektorin elinvoimaisuudella ja kasvulla voimme luoda edellytykset hallitusohjelman visioimalle kasvun uralle

keskeinen ongelmammehan on että tuomme suomeen ruokaa vaikka kapasiteettimme kotimaassakin riittäisi tuottamaan ja vielä viennin tarpeisiinkin jäisi

nyt on äärimmäisen tärkeää nostaa nämä kotimaiset voimavarat paremmin käyttöön juurikin korjaamalla kauppatasettamme ja elintarviketuotannon kannattavuutta

tässä ovat sääntelyn purku sekä tuottaja ja toimialaorganisaatioiden mallit äärimmäisen tärkeitä ja vaativia toimenpiteitä

on mielestäni pikemminkin reilua tuoda osapuolille tosiasiat esille joiden pohjalta päätösten tulisi syntyä

jos oppositio haluaa tulkita tämän kiristykseksi niin vaatija ei suinkaan ole sipilän hallitus vaan hyvät ystävät se on suomen talous

arvoisa puhemies

se pitää yllä tarpeettomia seiniä eri hallinnonalojen välillä eikä näin ollen käytä hyväksi kaikkea mahdollista tietoa joka hallinnon eri tasoilla on

pyrkikäämme siltojen polttamisen sijaan rakentamaan niitä

arvoisa herra puhemies

kiitos esittelystä ja kiitos siitä jakovaran käytöstä millä tavalla tuotiin hyviä ja tärkeitä asioita esille

voiko olla mahdollista niin että kun asetus on tullut tammikuussa voimaan niin se otettaisiin käyttöön kuitenkin vasta tämän vuoden lopussa jolloin voitaisiin nämä myös jättää leikkaamatta

arvoisa rouva puhemies

edustaja räsänen otti äsken esille sen että jos poliisitoiminta lakkaa joltain alueelta niin se ei tarkoita sitä että se toiminta päättyy vaan siellä pitää myöskin sitten olla vahva viestintä sillä tavalla että kansalaiset tietävät että poliisi on saavutettavissa kuitenkin niihin hätätilanteisiin

siinä tilanteessa kuitenkin huomioitava aina se että kun ollaan näitä tehty menneinä vuosina ja toivottavasti ei jouduta hirveästi tekemään tulevina vuosina mutta realismi on kuitenkin toinen täytyy muistaa se viestintä siitä kansalle että se kokonaisturvallisuus säilyy sillä tavalla että me voimme luottaa siihen että meistä teistä kaikista meistä pidetään huolta

mielestäni tämän selonteon yksi merkki tavalliselle suomalaiselle on että suomi huolehtii turvallisuuspoliittisesta ympäristöstään niin sisä kuin ulkopolitiikkaa aktiivisesti harjoittaen

itänaapurimme itsevarmempi ja aggressiivisempi tapa harjoittaa ulkopolitiikkaansa ja toisaalta sotilasliitto naton aktivoituminen asettaa valtionjohdollemme kovan haasteen

ei ole kenenkään meidän etujen mukaista että itämeren alueeseen kohdistuu vahvaa suurvaltapolitiikkaa

venäjän toimet krimillä ja itä ukrainassa ovat ehdottoman tuomittavia mutta samanaikaisesti meidän tulee muistaa jännitteistä seuraavat vaikuttajat omaan talouteemme

arvoisa puhemies

tekstissä todetaan

nato jäsenyyden hakeminen olisi perustavanlaatuinen ja kauaskantoinen päätös suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa ja se vaatisi laaja alaista keskustelua ja huolellista harkintaa

tilanne kuitenkin elää vuosi vuodelta

laajan kumppanuuden harjoittaminen poliittinen vuoropuhelu koulutustoiminta ja yhteisten harjoitusten avulla molemminpuolisen osaamisen kehittäminen ovat järkeviä yhteistyön muotoja

samanaikaisesti on silti muistettava että koko eurooppaa kohdanneet jännittyneisyydet terrorismin uhka ja hallitsematon muuttoliike asettavat selkeän vaatimuksen kansainvälisen yhteistyömme syventämiseen

ja syksyllä kun meillä oli tämä eläinsuojeluasiamies vielä olemassa virka henkilö paikalla niin hän ei ottanut mitään kantaa lomituksen järjestelmämuutoksiin siihen että jos tuottaja ja lomituspalveluja heikennetään

me täytämme monta kriteeriä me todella huolehdimme siitä eläimestä myöskin oman jaksamisen äärirajoilla ollessamme

jos puhutaan lainsäädäntömuutoksista parsinavetan kieltämisestä turkistarhauksen kieltämisestä emakkohäkkien kieltämisestä yhtenä pienenä esimerkkinä vain se että turkistarhalla eläimet ovat jalostettuja eläimiä eivät ne pärjää luonnossa